aikaisemmin kaikki tällaiset suuremman luokan muutokset koskevat ne sitten perustuslain uudistamista tai kuntalain uudistamista on käyty läpi parlamentaarisessa työryhmässä joka on valmistellut niitä ja sillä tavoin on saatu kaikki poliittiset puolueet ja niiden edustajat sitoutumaan yhteiseen hankkeeseen joka koskettaa kaikkia suomessa asuvia ihmisiä

ja tämä on käytössä monissa länsimaisissa oikeusvaltioissa että siinä mielessä toivoisin että tämä esitys johtaa toimenpiteen

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan eduskunnan seuraava täysistunto perjantaina viides neljättä kaksituhattakolmetoista kello kolmetoista tämä täysistuntompää

myös vrn tarjouskampanjoissa on voinut ostaa netistä muutaman euron lippuja joilla on voinut matkata suurimpien kaupunkiemme välillä

esimerkiksi oikeustieteen professori kaarlo tuori on jokin aika sitten eräässä lehtihaastattelussa todennut kuinka parlamentaariset komiteat on korvattu yksittäisten ministereiden asettamilla työryhmillä selvitysmiehillä sekä virkamiesvalmisteluilla

on täysin kohtuutonta jos muutenkin työelämässä kovia kokenut ja pienituloinen työtön joutuu ostamaan markkinoiden kaikista kalleimmat matkaliput työmatkoja varten

on erittäin tärkeää että nyt kun valtio on leikannut merkittävällä tavalla kuntien valtionosuuksia lukuisat kunnat ovat totaalisesti ylivelkaantuneita niin jollakin tavalla pitäisi saada kuntatalous hallintaan

lopputuloksena on liian usein ollut se että vain ostopalvelusopimuksilla on saatu keikkalääkäreitä kuntien terveyskeskuksiin ja omat lääkärinvirat ovat jääneet täyttämättä

on jopa semmoisia hyvin menestyneitä vauraita kuntia kuten kotikaupunkini porvoo jossa omaisuutta on ryhdytty myymään ja sitten on menty vuokralaiseksi kiinteistösijoittajien tiloihin kymmeniksi vuosiksi

ei todellakaan ole samantekevää mitä matkustaminen maksaa varsinkaan kun työmatkakulukorvausta ollaan istuvan hallituksen toimesta kiristämässä

britannian hallitus pyrkii ehkäisemään masennusta ja itsemurhia kehittämällä järjestelmän jonka avulla taantumasta kärsivät ihmiset ohjataan psykoterapiaan

operaation tavoitteena on kouluttaa tuhansia terapeutteja ja erikoissairaanhoitajia sekä luoda uusia psykoterapiakeskuksia eri puolille maata

tätä palvelujen yksityistämispolitiikkaa on erityisesti kokoomus edistänyt lukuisissa suomen kunnissa ja nyt näyttää vahvasti siltä että sosialidemokraatitkin ovat alkaneet uskoa yksityistettävien palvelujen paremmuuteen

sillä tavalla kierretään velkaantumista ja velanhoitokustannuksia myös mutta lopputuloshan on se että kunnat menettävät merkittävän määrän varallisuutta kun ne menevät vuokrasopimuksilla mukaan kouluihin päiväkoteihin kulttuuritiloihin virastotiloihin ja niin edespäin

eikö tästä ideasta suomen tulisi ottaa mallia sillä myös meillä taantuma on lisännyt ja tulee edelleen lisäämään hoitoa vaativia mielenterveysongelmia

kansalaisten kannalta on hienoa että joukkoliikenteeseen on tullut hintakilpailua mutta kaikkiin näihin tarvitaan verkkopankkitunnuksia

useat selvitykset ovat kuitenkin osoittaneet että omana työnä teetetty on edullisempaa kuin ostopalvelut sillä yksityisten yritysten keskeinen tavoite on tuottaa mahdollisimman paljon voittoa omistajilleen

ne joilla ei verkkopankkitunnuksia ole jäävät edullisista hinnoista paitsi mikä ei ole hyväksyttävää

mitenkä tähän ongelmaan puututaan nytten tämän kuntalain uudistuksen yhteydessä

tämän vuoksi on syytä varmistaa tulevaisuudessa se että kaikki kansalaiset saavat nämä verkkopankkitunnukset

kun terveydenhuollon palvelut keskittyvät kansainvälisten pääomasijoittajien yhtiöille voidaan niiden välityksellä tehdä verosuunnittelua verorasituksen minimoimiseksi

ne markkinoivat kunnille elinkaarimalleja aivan kuin pikavippifirmat markkinoivat pikavippejä vaikeuksissa oleville kansalaisille

vanhan sananlaskun mukaan rehellisyys maan perii joten kuunnelkaa perussuomalaisia ja sitä vaihtoehtoista viestiä jota perussuomalaiset edustajat esittävät täällä eduskunnassa ja myös tuolla kuntakentällä

tämä ongelma lienee valtakunnallinen ja en ole nähnyt minkäänlaisia tilastoja siitä kuinka paljon kunnat ovat menneet sitoutumaan kymmeniksi vuosiksi näihin elinkaarimalleihin jotka ovat erittäin kalliita kun olen joihin yksittäisiin tutustunut tarkemmin

edustaja soini on useita kertoja jo toistanut täällä että tehdään yhteinen selvitys oppositio ja hallitus osallistuvat yksissä tuumin selvityksen tekemiseen keräävät sen hyödyt ja haitat sillä tavalla että voimme olla sitten yksimielisiä siitä mikä on se viisain ja kannattavin ratkaisu jonka me teemme

itsekin kannatan sitä että näitä alkolukkoja otettaisiin käyttöön nykyistä enemmän ja tämä äskeinen esitys siitä että tämä alkolukko olisi kaikissa uusissa autoissa on erinomaisen kannatettava

nyt tietenkin kun tässä yhteydessä on puhuttu näistä toimitilaongelmista elinkaarimalleista niin toivoisin että valtionhallinnosta otettaisiin oppia

toivonkin että euroopan parlamentissa tämä asia otettaisiin työlistalle jotta voisimme sitä edistää

me haluamme tehdä yhteisen selvityksen ja se on moneen kertaan täällä sanottu joten uskokaa se ja ottakaa tämä haaste vastaan

meillä on niin pieni kiinnijäämisriski rattijuopoilla ja sitten jos jää kiinni tuomiot ovat täysin mitättömiä ja niillä ei ole minkäänlaista ennalta ehkäisevää vaikutusta

katsoin syksyllä yleisradion ohjelman arto merisalosta joka osti vaikutusvaltaa ennen vaaleja

eli nämä ovat niitä varoittavia esimerkkejä joita kuntakentän tulisi käydä läpi ennen kuin lähdetään näihin elinkaarimalleihin ja erilaisiin ppp malleihin joita nyt kovasti markkinoidaan rahapulassa oleville kunnille

hän joutui sittemmin konkurssirikoksista vankilaan ja todellakin kun hänestä tämä dokumentti tehtiin hän kertoi hyvin auliisti siitä kuinka oli päässyt vaikuttamaan keskeisiin päätöksentekijöihin täällä eduskunnassa

varmaan kaikki olemme sitä meiltä että konkreettisia toimenpiteitä nykytilan korjaamiseksi tarvitsemme ja nopeasti ja alkolukko olisi tietysti yksi semmoinen kannatettava

olen pohtinut usein sitä että kun täällä eduskunnassa jaetaan satoja miljoonia euroja yritystukia kyseenalaisiin hankkeisiin usein niin onko näin että vaalirahoittajat ovat myös niitä jotka saavat näitä yritystukia että ikään kuin he antavat muutaman tonnin vaalirahaa poliitikolle joka sitten palkitsee yritystuilla turhillakin sellaisilla vastavuoroisesti tämän yrittäjän

olisin kiinnostunut kuulemaan niiltä jotka asiasta tarkemmin tietävät

ministerithän eivät enää ole paikalla

arvoisa rouva puhemies

tänään saimme kuunnella pääministeri kiviniemen ilmoituksen euroopan talouden vakauttamisesta eli jotain siitä mitä maaliskuun lopulla pidettävässä eun huippukokouksessa suomalaisten asioista päätetään

arvoisa puhemies

ketään ei jätetä yksin lupaa ministeri katainen jälleen tänään

vuosi sitten olisi suomen neuvottelijoiden pitänyt vetää tiukkaa linjaa ja vaatia että kreikka ajetaan ulos eurosta

takuueläkettä luvataan mutta todellisuudessa kansalaisen ostovoima on se tekijä joka ratkaisee hänen toimeentulonsa todellisen runsauden tai niukkuuden

suomalaisten veronmaksajien niskoille on päätetty ottaa velkoja ja riskejä jotka mitä ilmeisimmin lankeavat maksuun

kansallisen edun valvonta ja turvaaminen on suomalaisille tärkeintä ja viimeistään nyt pitäisi tämä asia ministereidenkin käsittää

tämä on sitä todellista isänmaallisuutta pääministeri kiviniemi

noin kymmenen vuotta sitten suomi toteutti kehitysyhteistyöprojektia costa rican kanssa

nämä sairaalalaitteet jäivät käyttämättä siellä costa ricassa

suomea pidetään yleensä länsimaisena oikeusvaltiona

kysynkin arvoisalta ministeriltä miten on mahdollista että suomessa instrumentariumin costa ricaa koskevan lahjusjutun esitutkinta ja syyteharkinta ovat kestäneet näin kauan kun costa ricassa kollegat rikoskumppanit ovat istuneet jo monta vuotta vankilassa

arvoisa puhemies

monet kansalaiset tuntevat suurta huolta tästä tilanteesta ja ovat sen tähden kysyneet monissa toritilaisuuksissa ottawan sopimuksesta

perussuomalaisethan edellisellä eduskuntakaudella eivät halunneet sitä että suomen hyvä puolustusjärjestelmä eli maamiinat tuhotaan tämän ottawan sopimuksen takia

arvoisa rouva puhemies

pääministeri totesi puheessaan tänään täällä kuinka meidän kaikkien suomalaisten vastuulla on huolehtia yhteiskunnan heikoimmista

ministeri guzenina richardson tässä totesi että asiat ovat hoidossa kun laissa on pykälämaininnat

eduskunnan enemmistö kuitenkin päätti että ne maamiinat tuhotaan ja nyt kysyisinkin sitten herra pääministeriltä mikä on tilanne

tämän hallituksen keskeisiä tavoitteita on ollut vahvistaa suomalaisten sosiaaliturvaa erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien

hiljattain valmistuneen selvityksen mukaan rahallinen toimeentulo turvapaikanhakijoille suomessa on anteliainta koko euroopassa

ylen tuore mot ohjelma kertoi väärennetyn avioliittotodistuksen perusteella oleskeluluvan saaneesta naisesta jolle maksettiin toimeentulotukea seitsemän kertaa enemmän kuin hänen olisi toimeentulotukinormien mukaan pitänyt saada

arvoisa rouva puhemies

peruspalveluitamme ajetaan järjestelmällisesti alas säästösyistä

tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja edustaja brax esitteli mietinnön sen keskeisiltä osin viime perjantain istunnossa joten itse haluan kiinnittää tässä yhteydessä huomiota vain muutamiin yksityiskohtiin

tämä tilanne tuntuu kohtuuttomalta ja toivoisinkin että hallitus ryhtyisi todella kohentamaan suomalaisten toimeentulon edellytyksiä

valtiontalouden tarkastusvirasto on kiinnittänyt huomiota siihen että meillä poliittinen johtaminen ja virkamiesjohtaminen ovat aiheuttaneet suuria ongelmia hallinnossa

valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksessa todetaan kuinka valtioneuvoston ohjausjärjestelmän kehittämisessä haasteellista on poliittisen johtamisen sekä virkamiehille kuuluvan ammattijohtamisen ja asiantuntijavalmistelun yhteensovittaminen

arvoisa puhemies

kevassa on todella ollut sotkuinen vuosi ja sitten nämä johtajanimitykset ja niihin liittyvät epäselvyydet ovat jopa horjuttaneet koko kevan uskottavuutta ja luotettavuutta joten on hyvä että saadaan selkeyttä pelisääntöihin

kysyisin ministeriltä miten tämä heikennys nuorten toimeentulotuessa on vaikuttanut ensinnäkin toimeentulotukitilastoihin toiseksi nuorten elämänhallintaan

ovatko nämä johtajasopimukset jatkossa täysin julkisia samaten nämä erokorvaussopimukset ovatko ne julkisia asiakirjoja joihin kuka tahansa pääsee tutustumaan

arvoisa puhemies

kuitenkin usealta ministeriltä puuttuu valtiosihteeri eikä ole ollut nähtävissä mitään yhteyttä ministerin työmäärän ja sen välillä onko ministeriössä valtiosihteeri vai ei

onko minkäänlaista seurantaa tehty vai ovatko nämä nuoret mahdollisesti siirtyneet rikolliselle tielle vai mikä heidän kohtalonsa on

on hämmästyttävää että vitja ei toteudu kun ajatellaan että siitä on niin monta vuotta puhuttu tuolla valiokunnassa ja on maalailtu sitä kuinka paljon siitä järjestelmästä saadaan apuja käytännön työhön

onko minkäänlaista tietoa tästä

tämä on keskeinen ongelma

julkisuudessa on ollut paljon tietoa siitä kuinka kokoomuksella erityisesti on vahva rooli näissä kevan paikoissa ja myös keskustapuolueella on ollut ja että kun on useampia johtajia ettei ole pelkästään toimitusjohtaja vaan johtoporras on aika leveä ja lavea

keskusteltiin aikaisemmin paljon siitä että alaikäisten lasten saamat kesätyötulot vaikuttivat alentavasti perheen saamaan toimeentulotukeen

arvoisa puhemies

sen jälkeen valtiolta katosi hyvin paljon omaa ict alan osaamista ja nyt sitä osaamista on jouduttu ostamaan konsulteilta ja sitä kautta on jouduttu hankkimaan todella kalliita järjestelmiä ja sitten ne eivät ole välttämättä aina edes toimineet asianmukaisesti

tämän lisäksi on myös paljon erilaisia sihteereitä hallinnollisia avustajia tiedottajia ja niin poispäin jotka kuuluvat tähän poliittiseen organisaatioon

mitä mieltä arvoisa ministeri on siitä että näinkin merkittäviin tehtäviin valitaan poliittisin perustein henkilöitä

kun pääministeri stubb taannoin totesi että nämä poliittiset nimitykset olisivat jotenkin ikään kuin mennyttä aikaa niin kysyisin ministeri risikon mielipidettä siitä onko hän sitä mieltä myös että pätevin pitäisi aina valita näihin kevan johtotehtäviin eikä sitten jäsenkirjanimityksiä siellä sallittaisi

on harmillista että nämä järjestelmät joista pitäisi olla apua ovat jopa haitanneet virkamiesten työntekoa

arvoisa puhemies

alun perin on ollut tarkoitus silloin kun lainsäädäntöä on muutettu että tämä avustajamäärä nimenomaan poliittisella puolella olisi supistunut ja sitten vastaavasti virkamiesten rooli olisi vahvistunut mutta käytännössä siinä kävi päinvastoin

mutta ennen kaikkea ne ovat vieneet hirveästi meidän verovarojamme kun on sitten ostettu myös semmoisia järjestelmiä jotka eivät asianmukaisesti toimi

tämä on tapahtunut neuvotteluiden jälkeen kun ministeri urpilaisella ja muilla neuvottelijoilla olisi pitänyt jo olla kaikki tiedot kreikan toisesta tukipaketista

tänään on paljon korostettu talvivaaran käsittelyn yhteydessä sitä että meillä pitää olla tunne siitä että olemme samassa veneessä

on erittäin valitettavaa että valtiolta on omaa ict puolen osaamista hävitetty ja sitä kautta sitten nämä yritykset joilla on lähes monopoliasema suomessa ovat päässeet rahastamaan niin valtiota kuin lukuisia suomen kuntia

silloin kun poliittinen valmistelu ja objektiivinen virkamiesvalmistelu menevät sekaisin on lopputuloksena huonoa lainsäädäntöä

sittemmin julkisuudessa alkoi levitä tieto jonka mukaan suomen saamat vakuudet ovat siinä määrin ainutlaatuisia että ne eivät kelvanneet muille maille joten siinä lienee todellinen syy siihen miksi halutaan pitää yksityiskohtaisemmat tiedot tuoreesta kreikka sopimuksesta salaisina

toivoisin että myös nyt suomalaisessa nimityspolitiikassa tulisi tunne siitä että nimitykset ovat oikeudenmukaisia ja ketään ei suosita tai syrjitä jäsenkirjan perusteella

arvoisa puhemies

ministeri henrikssonilla on omat näkemykset ja edustaja kontulalla vähän vastakkaisia näkemyksiä

käytännössä kun ministeriössä lainsäädäntöä valmistellaan se pitäisi tapahtua selkeästi ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön toimesta joka tekee työtään virkamiesvastuulla

me näemme sen myös kuntien velkasaldoissa tällä hetkellä

itse olisin taipuvainen kallistumaan sellaisen näkemyksen taakse että nyt kun tätä lainsäädäntöä ollaan muuttamassa

kansanedustajat saavat toki käydä lukemassa englanninkielisiä sopimuksia mutta tietoa niistä ei saa levittää edelleen eikä voida myöskään kysyä luotettavilta ja puolueettomilta asiantuntijoilta arvioita sopimusten sisällöstä ja niiden tulkinnoista erilaisissa tilanteissa joten se siitä suomalaisesta päätöksenteon avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä jota olemme mainostaneet vahvuutenamme myös

velkasaldot ovat valtavat sen takia että kuntien etua ei ole asianmukaisesti hoidettu tai julkisen sektorin etua ei ole asianmukaisesti

käytännössä kuitenkin on tullut tilanteita jolloin poliittisin perustein valittu poliittinen virkamies on tavallaan ryhtynyt sijaistamaan omaa ministeriä ja ottanut itselleen valmisteluvastuuta joka tavallaan kuuluu ministerille joka nauttii eduskunnan enemmistön luottamusta

kunta alan arvostetut asiantuntijat kauko heuru erkki mennola ja aimo ryynänen ovat kirjoittaneet kuinka kuntien tuottamat palvelut ovat pääosin ihmisoikeuksien toteuttamista ja kansainvälisoikeudellisesti vastuu niistä on valtiolla

kaikki tiedämme mitkä ovat poliisin resurssit tällä hetkellä ja todennäköisesti ne resurssit eivät siitä juuri tule kasvamaan päinvastoin

yleiskeskustelu on päättynyt

kun ajatellaan valtion taloudellisia ongelmia sitä syvää lamaa johon olemme ajautuneet tässä viimeisten vuosien aikana niin voidaan ajatella että poliisin resurssit entisestään tulevat pienenemään

sitten edelleen haluaisin todeta kun täällä on perättömiä väitteitä esitetty perussuomalaisten kuntapoliittisesta linjasta että meillä on selkeä linja

me kannatamme itsenäisiä kuntia ja jos mennään liitoksiin niin ne tapahtuvat kuntien vapaaehtoisuuden pohjalta ei pakolla

velkaongelman laajuudesta ei kuitenkaan ollut tarkempaa tietoa monilla koska kreikan viranomaiset vääristelivät virallisia talouteensa liittyviä lukuja ja muita tietoja

nyt on kuitenkin todistettu että liian usein näin ei kuitenkaan ole ollut

arvoisa rouva puhemies

asia ei ole uusi sillä siitä on puhuttu tässä talossa useita vuosia mutta jostakin syystä se ei juuri etene eli parannuksia ei ole tullut